mitä tulee edustaja elomaan esittämään niin olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä siitä että myöskään perussuomalaista ei tule jättää puolitiehen

sdp tarjoaisi näistä suomalaisille laman mutta vastuuta sdp ei ole tästä valmis kantamaan tietäen että hallituspuolueiden on huolehdittava suomalaisten tulevaisuudesta

kokoomuksen eduskuntaryhmä arvostaa sitä että tällaisessa tilanteessa arvovaltakysymykset pantiin sivuun ja sopimisen ja yhteistyön tahtoa löytyi kaikilta osapuolilta

samalla kun sdp vaatii markkinoiden keinottelun suitsimista se itse keinottelee politiikan markkinoilla kalastellen pikavoittoja suomalaisten hyvinvoinnin kustannuksella

hallituksen ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen saavuttama yhteisymmärrys vastaa niitä tavoitteita joita kokoomus on työurien pidentämiseksi asettanut

arvoisa puhemies

jotenkin hämmentynyt olen siitä että kokoomus saa kaiken kunnian puolustaa hyvän hallituksen isänmaallisia toimenpiteitä suomen talouden pelastamiseksi

olemme saavutettuun sopuun erittäin tyytyväisiä

valtiovarainvaliokunta pitää esitystä sen tavoitteiden ja eu oikeuden asettamien yleisten reunaehtojen valossa ehyenä johdonmukaisena ja vaikutuksiltaan hallittavana kokonaisuutena

vaikka kysymys on jäsenvaltion verosuvereniteetin piiriin kuluvasta kansallisesta verosta veromallissa on täytynyt ottaa huomioon erityisesti eun valtiotukisääntely sekä yhdenvertaistetun energiaverotuksen asettamat rajat

meillä tällä hetkellä on täytetty sitä aukkoa rahoituksen suhteen pienin korjauksin niin kuin nytkin on tehty sekä oikeusministeriössä valtiovarainministeriön suostumuksella että valtiovarainvaliokunnassa mutta todelliset keinot juttujen käsittelyajan lyhentämiseksi yhä uupuvat

täällä on kerrottu mikä ei ole salaisuus että kokoomuksen näkökulmasta yksi asia mitä olisi voitu tehdä oli yleisen arvonlisäverokannan tarkastelu

työelämän kasvaneet vaatimukset kova työtahti ja usein myös heikko työilmapiiri ovat osaltaan lisänneet työuupumusta ja työperäisiä sairauksia

arvoisa puhemies

eilisten uutisten mukaan suomi on yhä riippuvaisempi tällä kertaa ruotsista tuodusta sähköstä

ryhmäpuheenjohtaja heinäluoman tulosteet nettigallupeista eivät kerro sitä tosiasiaa että suomalaisetkin toki purnaavat harmittavien ratkaisujen edessä mutta ovat pohjimmiltaan vastuuta kantavaa kansaa

minusta se on isänmaallinen teko

koska voimalaitosvero kohdistuisi vain suomessa sähköä tuottaviin voimalaitoksiin siihen ei liity myöskään verosyrjintäkiellon kannalta arvioitavia kysymyksiä

nyt tarvitaan kannustamista ja välittämistä tarvitaan konkreettisia toimia työhyvinvoinnin parantamiseksi ja laajemminkin työelämän kehittämiseksi

me haluamme pysäyttää suomen velkaantumiskierteen ja jos se sitten on kokoomuksen tehtävä puolustaa valtiovarainministeri jutta urpilaisen esityksiä niin sitten se on

oletteko te ministeri brax valmis harkitsemaan näyttömuutoksenhaun rajaamista tietyissä tapauksissa ja plea bargain järjestelmää jossa käräjäoikeuksiin saapuvien juttujen määrää jo voitaisiin rajoittaa jotta nämä käsittelyajat saataisiin kohtuullisiksi

valiokunta pitää sinänsä kiistattomana sitä että päästökauppajärjestelmä synnyttää osalle pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla toimivista ansiotonta voittoa

nyt tehtävillä päätöksillä hankitaan rauhaa tehdä kauaskantoisia toimia koko euroopassa myös suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan puolustamiseksi

myös työpaikoilla on kannettava vastuuta siitä että työn tekemisen määrä ja tavat ovat sellaisella tasolla että työntekijät jaksavat töitä tehdä ja kokevat sen mielekkääksi

suomen hallitus ei halunnut antaa markkinavoimille valtaa ratkaista hyvinvointimme tulevaisuutta vaan on muiden euroopan maiden kanssa ottanut ohjaksia kansanvallan käsiin

kuinka nämä viime päivien uutiset otetaan huomioon kun hallitus käsittelee nyt jatkolupia olkiluodon nelosreaktorille ja toisaalta tätä fennovoiman ydinvoimalupaa

arvoisa puhemies

tällä hetkellä ollaan jo siinä vaiheessa että lainoja kreikalle voidaan alkaa maksaa koska niin suuri osa euromaiden parlamenteista on paketin hyväksynyt

kun lisäksi otetaan huomioon veron summaarinen luonne systeemisenä verona ja veron määrässä noudatettava verovaisuusperiaate kokonaisuus on valiokunnan mielestä perusteltu ja hyväksyttävä

arvoisa puhemies

hieman huolestunut olen siitä että kun puhutaan oikeusministeriön hallinnonalasta niin huomion keskiöön nousee lehmien ja lampaiden laiduntaminen

perussuomalaisten ja sdpn vaatima kreikan lainoitussopimuksen muuttaminen tarkoittaisi käytännössä uusia neuvotteluita ja uusia parlamenttikäsittelyitä

vaihtoehtoisten mallien esimerkiksi tuotantoon tai tuottavuuteen suoraan kohdistuvien verotustapojen esteeksi on muodostunut erityisesti eu sääntely

sen ymmärrän vielä että rikoksen uhrin aseman ohella puhutaan myös rikoksentekijän asemasta

valiokunta katsoo että vaikka voimalaitosvero liittyy kiinteästi päästökauppaan se ei ole syntyhistoriaansa liittyvää näkökulmaa lukuun ottamatta varsinaisesti ympäristövero

käytännössä paketin avaaminen estäisi kreikan lainansaannin ajoissa vetäisi kreikan selvitystilaan ja uuden taantuman riski olisi suuri

mutta ennen kaikkea pitäisi huomio kiinnittää siihen miten ehkäisemme rikoksia ja kun rikoksia tapahtuu niin ennen kaikkea uhrin kannalta on tärkeää että rikokset käsitellään myös käräjäoikeudessa nopeasti pois päiväjärjestyksestä vahingonkorvaukset määrätään nopeasti ja tekijä saa oikeudenmukaisen rangaistuksen nopeasti

monta kertaa yritettiin saattaa vastuullista markkinataloutta suomenkin järjestelmäksi ja lopulta se onnistui vaikka sitäkin vastustettiin

tämä on todettu myös ympäristövaliokunnan lausunnossa

päästötön tuotanto hyötyy joka tapauksessa ilmaston kannalta kestävästä tuotantotavastaan kun sen ei tarvitse investoida päästökaupan vuoksi päästövähennyksiin tai ostaa päästöoikeuksia

eu maiden sopima vakautuspaketti ja kreikan pelastaminen ovat päätöksiä jotka koituvat meidän suomalaisten eduksi

tiukat säännökset kaupan aukioloajoissa ovat perua ajalta jolloin työsuojelulainsäädäntö oli kehittymätöntä ja koko yhteiskunta eli pitkälti saman viikkorytmin mukaan

nyt on estettävä uusi taantuma ja taisteltava euroopan ja ennen kaikkea suomen vakaan kehityksen työllisyyden ja hyvinvoinnin puolesta

ikääntyvät työntekijät pääsevät osallisiksi myös koko henkilöstölle suunnatuista työhyvinvointia tukevista palveluista kuten liikunta ja kulttuuriharrasteista

olennaista on kuten aiemminkin todettu se koko ketju esitutkinnasta alkaen syyttäjille ja tuomioistuinlaitokseen

kuka päättää kenen etu tämä on

hinta laatu ja palveluiden saavutettavuus ovat niitä kriteereitä joilla kuluttaja itse valitsee kauppaliikkeen

windfall vero ankkuroidaan nyt ja rajataan objektiivisin kriteerein suhteessa päästökauppaan ja sen soveltamisalaa ei voida valiokunnan käsityksen mukaan laajentaa enää myöhemmin

mutta haluan myös kiinnittää huomiota siihen että kun johonkin tarkoitukseen oikeuslaitoksessa rahoja osoitetaan niin pidetään huoli että se kohdennus myös pitää

lisäksi on syytä korostaa etteivät myöskään voimalaitoksen kunnossapitotyöt perusparannukset tai tehon lisäykset vaikuta veron määrään

te oppositiossa olette viikosta toiseen kyselleet sitä miten tämän talouskriisin lääkitsemiseen tarvittava velka maksetaan

tämä perustuu siihen että ne eivät vaikuta veron perusteena käytettävään voimalaitosrakennusten jälleenhankinta arvoon

itse näen niin että jos tästä tilanteesta selvitään niin helpolla kuin että nuoret pääsevät aikaisemmin työelämään ja että eläkeikä nostetaan pohjoismaiselle tasolle niin pääsemme kyllä todella helpolla

arvoisa puhemies

jos ikääntyvien työntekijöiden osaaminen nostetaan sille kuuluvaan arvoon ja heidän toiveitaan ja tarpeitaan ollaan valmiita aidosti kuuntelemaan otetaan työelämässä monia askeleita eteenpäin

valiokunta ehdottaa tämän eu oikeuden johdosta että voimalaitosveroa koskeva laki sekä siihen liittyvät elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä verotililain muutokset tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen kun eun komissio on hyväksynyt tämän lain sikäli kuin se sen hyväksyy

arvoisa puhemies

työoloilla työaikajärjestelyillä henkilöjohtamisella sekä työyhteisöön liittyvillä sosiaalisilla tekijöillä on merkittävä vaikutus työkykyyn ja työssä jaksamiseen

mitä sitten tulee tähän työnantajan kelamaksun poistamiseen niin kyse ei ole siitä että se olisi lahja yrityksille toisin kuin ed

varmasti tapahtuu niin että myös tämän uuden lain myötä tarvitaan asianajajia

tennilä sanoi vaan maksu kohdistuu nimenomaan työntekijän palkkaukseen

näihin liittyviä pulmia vähentämällä voidaan ehkäistä sekä työstä poissaoloja että varhaista siirtymistä työelämän ulkopuolelle

kokoomus pitää tärkeänä että hallitus ja keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat yhdessä sopineet työryhmästä joka alkaa käsitellä nimenomaan työhyvinvointiin työssäjaksamiseen ja työssä jatkamiseen sekä osaamiseen liittyviä kysymyksiä

ja sitten myönsi että puhujalistaan

haluan kuitenkin siirtyä hallinnosta aivan elävään elämään sillä jo useiden viikkojen ajan olemme järkytyksellä seuranneet öljyvuodon aiheuttaman katastrofin leviämistä meksikonlahdella

hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteinen tavoite on se että mahdollisimman moni suomalainen saa elämäänsä hyvinvointia työnsä kautta

minusta se on käsittämätön ilmiö siitä kuinka suomalaiset on opetettu välttelemään veroja

erityisesti täällä käytetyissä puheenvuoroissa verovälttely ja viinaveroparatiisien hyödyntäminen tuntuu olevan perussuomalaisten ja vasemmiston erityisessä suojelussa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta

myös itämerellä öljykatastrofin mahdollisuus on suuri sillä itämeri on vilkas öljykuljetusten reitti

kokoomuksen eduskuntaryhmä luottaa siihen että nyt perustettava työryhmä paneutuu asiaan perusteellisesti ongelman tärkeyden tunnistaen ja päätyy konkreettisiin parannusesityksiin

samat ihmiset jotka niin hurskaasti ovat moittineet sitä että toiset käyttävät veroparatiiseja puolustavat nyt kynsin hampain tätä viinaveroparatiisia ja moraalittomuutta

arvoisa puhemies

rakenteellisissa uudistuksissa kuten nyt työurien pidentämisessä tarvitaan yhteisvastuuta ja yhteistyön henkeä suomen tulevaisuuden turvaamiseksi

minkälaisen katastrofin torjuntaan meillä on olemassa laitteita ja kalustoa jotta voimme välttyä tältä ekologisesti ja taloudellisesti suurelta katastrofilta

montako kertaa edustaja tolppanenkin täällä on vaatinut erilaisia veronkorotuksia mutta nyt te olette sitä mieltä että suomen veroastetta pitäisikin kohtuullistaa kuten ilmeisesti edustaja pelkonenkin

hallitus on valmis rakentavassa hengessä ja kolmikantaisesti keskustelemaan siitä millä tavalla tosiasiallinen työelämästä poistumisikä saadaan selvään nousuun

nyt on valo löytymässä

luonteva paikka linjauksen jatkovalmistelulle olisi eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja jukka rantalan vetämä eläketyöryhmä

yhteistä tavoitetta aletaan nyt toteuttaa yhteisessä neuvottelupöydässä

rantalan aiemmin puron työryhmä on aiemmissa eläkeuudistuksissa osoittanut olevansa kyvykäs tekemään hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden kannalta hyviä ja tärkeitä ratkaisuja

työmarkkinajärjestöjen ja eläkealalla toimivien asiantuntemusta tarvitaan sillä kyse on paitsi nyt ikääntyvien vanhuuden turvasta myös tulevien sukupolvien turvasta

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä tänään saavutettu yhteisymmärrys osoittaa sitä sopimisen tahtoa ja kykyä jota taantuman taittaminen ja ikääntymisen tuomaan haasteeseen vastaaminen yhteiskunnan eri toimijoilta tulevaisuudessakin

siellä perinteisiin puomeihin ja harjakalustoon perustuva torjuntalaitteisto on osoittautunut toimimattomaksi erityisesti kovassa merenkäynnissä ja huonoissa olosuhteissa

onko noista meksikonlahden tapahtumista suomessa otettu opiksi ja tuohon mainitsemaanne monitoimialukseen viitaten onko tarkoitus uudistaa laitehankintaa nimenomaan meksikonlahden kokemuksia silmälläpitäen

edellyttää

jos me puhuisimme täällä enemmän suomen kilpailukyvystä meidän pitäisi puhua vähemmän velasta kuten edustaja uotila äsken tai säästöistä kuten täällä suuri osa on puhunut

muun muassa elinkeinoelämän tutkimuslaitos kysyi hetki sitten kansainvälisten konsernien yritysjohtajilta näkemyksiä suomen kilpailukyvystä ja vastauksissa todettiin yksiselitteisesti että he pitivät suomen oikeusvarmuutta ja oikeusturvaa jopa koulutusjärjestelmääkin tärkeämpänä kilpailutekijänä

mutta arvoisa puhemies vastaan edustaja tolppaselle kun konkreettinen kysymys esitettiin vahingonkorvausten kohtuullistamisesta

kyse on siitä että myönnettyjä vahingonkorvauksia kohtuullistetaan jotta myöntämällä rikoksentekijän kaverit eivät pääse hyötymään